ennakkoilmoitus mahdollistaa kansalaisille paitsi oikeuden nähdä eri ehdokkaiden suuntaa antavat kampanjasummat niin myös lähimmät rahoittavat sidosryhmät

minä en puhu siitä että tämä hallitus on koulutusvihamielinen mutta minua osittain hävettää suomen ja niiden sivistyspolitiikkamme suurmiesten ja naisten puolesta jotka ovat tehneet tässä maassa aikaisemmin töitä

minä itse ymmärrän sen että he ovat erilaisessa tilanteessa koska he ovat päättäneet katsoa tämän asian kanssa kortit loppuun mutta minä toivon että te puheenjohtaja jalonen kerrotte mitä te tarkoititte tuolla erilaisella tilanteella liittyen tanskan tilanteeseen

on hyvä muistaa myös tässä keskustelussa että me sosialidemokraatit esitimme koko vaalirahaprosessin ajan johdonmukaisesti kampanjakattoa joka olisi kaikkein tehokkain tapa rajoittaa rahan ja ulkopuolisten ihmisten valtaa politiikassa josta tietysti tänäänkin lehdistössä ja täällä talossa on keskusteltu

sitten täällä on tullut esiin tänään tässä keskustelussa myös se että nyt jo olemassa olevaa lakia ei pystytä valvomaan kabotaasin suhteen

täällä salissa olemme myös muun muassa useammissa vihreiden edustajien puheenvuoroissa saaneet kuulla heidän vaatimuksensa kampanjakatosta

vihreiden vaalirahakeskustelun ryhmäpuheenvuorosta suora lainaus

yksi vihreiden periaate on puolueen perustamisesta saakka ollut vaalirahoituksen avoimuus ja ylisuurten vaalikampanjoiden vastustaminen

jotenkin tulee semmoinen outo olotila että onko se sitten kun tällä hetkelläkään lakia ei pystytä valvomaan ei ole riittävästi resursseja vielä jonkun näköinen syy mahdollistaa laajempi laiton kabotaasiliikenne meidän maahan

meneillään olevan talousahdingon aikana on tullut tavaksi syyttää istuvaa hallitusta epäonnistuneeksi ja sen syyksi on laskettu kaikki mahdolliset ongelmat joita meillä tänä päivänä on

jos koska niin tämän vaalikauden aikana avoimuus ja läpinäkyvyys ovat osoittaneet oman tarpeensa

hallituksen syyttäminen milloin mistäkin on toki mitä parhainta kansanhuvia toriparlamenteissa ja huoltoasemien kahvioissa ympäri suomea mutta nyt tähän kuoroon ovat lähteneet poikkeuksellisen innokkaasti myös media ja maan lähes joka ikinen päivystävä dosentti ja asiantuntija

väitän että tilausta näille kahdelle sanalle sen kansan keskuudesta joiden edustajia olemme löytyy hyvin vahvasti

arvoisa puhemies

valtioneuvoston valmisteleman strategian suuntaviivat ovat pääsääntöisesti oikeansuuntaisia mutta toimenpiteiden toteuttamisaikataulu ei vastaa haasteisiin riittävällä nopeudella

hallituspuolueet asettivat kuitenkin oman etunsa kansakunnan edun edelle

mietin edellisiä vaaleja sitä kuka ne voitti mikä oli se puolue joka ei ollut valmis vastuuseen kuka jäi hyllylle huutelemaan

alimitoitettujen tavoitteiden asettaminen ja kädet ristissä odottelu on hyvin kyseenalaista tilanteessa jossa edelläkävijän roolin valitseva yhteiskunta voisi näyttää mallia koko maailmalle meitä kaikkia koskevan suurongelman ratkaisemisessa

keskeinen toimiala kansainvälisten sopimusten mukaisten päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi on energiatuotanto yksinkertaisesti siksi että sen osuus päästöistä on selkeästi suurin

nykyisen vaalikauden hallitusten eväät siihen reagoimisessa oli syöty jo ennen vaaleja osittain kun keskustan ja kokoomuksen veronalennukset hyvätuloisille oli tehty

kähkösen viimeistä lakialoitetta

lakialoitteen perusteluissa mainitaan että joukkoliikennetukien väheneminen harvaan asutuilla alueilla hankaloittaa elämää ainakin itä ja pohjois suomessa

suomenkin osalta ilmastonmuutoksen torjunnan työkalupakista tulee löytyä kaikki mahdolliset keinot niin päästöjen ja kulutuksen vähentämistoimenpiteet kuin uusiutuvan energian kehittäminen ja lisääminen sekä energiatehokkuuden parantaminen

työllistämiseen ja työllistymisen edistämiseen on panostettu ennenkuulumattomalla tavalla viimeisimpänä näistä infrahankkeet eri osissa maata ei pelkästään pääkaupunkiseudulla

samalla tavalla kuin tämän vaalikauden hallitukset korjaavat edellisen hallituksen huonojen ja tekemättömien päätösten satoa samaan tapaan tulevat hallitukset ainakin joutuvat jatkamaan monen keskeneräisen asian ja lain valmiiksi saattamista

arvoisa puhemies

olennaista ilmastonmuutoksen torjunnassa on sen lisäksi että päätetään mihin toimenpiteisiin ryhdytään ja milloin se kenet laitetaan toimenpiteiden maksumieheksi

sosialidemokraattien lähtökohtana on niin kotimaan kohdalla kuin maailmanlaajuisestikin se ettei maksutaakka saa kohdentua merkittävästi heikompiosaiselle kansalle

voikin todeta että on suuri haaste suhteuttaa maailmanlaajuisen ongelman ratkaisemiseen tarvittavien päästövähennysten ja muiden kansantalouteen kohdistuvien heikennyksien suhde kansallisia etuja vaatiessa

tässä lakialoitteessa ehdotetaan siis muutettavaksi sairausvakuutuslakia niin että puolisoiden välien rikkoutumisesta johtuva erillään asuminen ei poista oikeutta vanhempainrahaan ja isyysrahaan

niin kuin edustaja pekonen äskettäin itse totesi aloitteentekijänä tällä hetkellä isyysrahan saanti edellyttää että isä asuu yhdessä lapsen äidin kanssa

arvoisa herra puhemies

mitä itse ajattelen niin perheet ovat tänä päivänä kovin erilaisia perhekäsitys on muuttunut meidän yhteiskunnassamme ja koen että tämä äsken esitetty itsekin allekirjoittamani lakialoite vastaa siihen huutoon joka kohdistuu isien oikeuksiin riippumatta perinteisestä ja yleisimmästä perhekäsitteestä

kunnissa vaaditaan voisin jopa sanoa melkoista luovuutta että peruskoululaistenkin kuljetukset saadaan tänä päivänä järjestettyä

tässä strategiassa ei korostu riittävästi julkisten viranomaisten vastuu säätää ja valvoa ympäristölupia sekä niiden ehtoja ja toteuttamista niin kunta kuin valtiotasollakin

perusteltu ja rakentava kritiikki on aina tervetullutta oppositiolla on tässä oma erittäin tärkeä roolinsa tässä talossa

lisäksi jos mietitään pinta alaltaan suuria kuntia niissä voi olla paikkakunnan omaankin lukioon hankala kulkea joka puolelta sitä kuntaa

isä on aina lapsen isä isän oikeuksineen

tässäkin yhteydessä kannattaa nostaa esiin niin sanottu windfall vero joka on täysin perusteltu ja hyvä tapa kerätä valtiolle lisää varoja joita voidaan ohjata vaikkapa ilmastonmuutoksen hillitsemistoimenpiteisiin

jo tasa arvoisen kohtelunkin nimissä toivon että vanhempien erillään asuminen ei ole jatkossa peruste evätä isien oikeutta vanhempain tai isyysrahaan

samalla kannetaan huolta tuon kyseisen lukion tulevaisuudesta kun oppilaita on kenties vähän

kaipaisin valtiovallalta aitoja ponnistuksia ja vahvaa tahtotilaa jotta haja asutusalueilla saataisiin säilytettyä julkista liikennettä

työllisyys on se asia jonka ensisijaisuuden kaikki puolueet tunnustavat

kannattamattomien ja tyhjinä ajettavien vuorojen ylläpito ei ole järkevää mutta hiljalleen lakkautukset alkavat koskea myös tärkeitä ja hyvällä käyttötasolla olevia linja autovuoroja

siksi sen tiimoilta meidän on haettava sitä suurempaa linjaa jolle koko talouspolitiikkamme voisi perustua yli vaalikausien riippumatta siitä mitkä puolueet hallituksen kulloinkin tässä talossa muodostavat

tämä puolustaa panostuksia muun muassa ilmastonmuutoksen tutkimiseen ja muihin sen tuomiin ilmiöihin varautumiseen

kun useat lausuntomme ja mietintömme vaativat sitä että koko suomi pysyy asuttuna ja maaseudultakin on mahdollisuus muun muassa lähteä opiskelemaan tehkäämme myös sen suuntaisia poliittisia valintoja tässä talossa

kuka tuottaa arjen palvelut jatkossa vai onko tässä salissa joidenkin tavoite kristallinkirkas

vaaleja käymättä kuvitellaan jo olevan hallituksessa porukassa yksityistämässä kovalla kädellä kuntien palvelutuotantoa

nätin hinta on laskua odotellessa moni yritys keikahtaa tässä välillä ja tahtoisin tietää teidän mielipiteenne siitä mitä tästä suunnitelmasta ajattelette tuntuu jotenkin näin sivusta katsoen aika kohtuuttomalta että yrityksiä kohtaan että valtio jää odottamaan sitä mitä tapahtuu yhteiskunnassa jos heitä jos yrityksiä ja jäi hätätoimia ettei tuet rusketius vasta kes ministeri pekkarinen te annoitte teollisuudelle onnellisuuspillereitä

nyt tämä koko päivä on puhuttu uudistuksista pitkälti pelkästään talouden näkökulmasta

teollisuus sekä suomessa että eussa sitten brysselin koposelta kokouksen jälkeen hykertelee tyytyväisenä mutta näillä onnellisuuspillereillä on sivuvaikutuksensaissa jossa nähtiin kuultiin panssarikokouksissa joissa nimenomaan kehittyvät maat katsoivat varsin karsaasti sitä että edi kashin u jakoi nämä ilmasto muutoksen hillintään täyttyvät päästöoikeudet ilmaiseksi teollisuudelle

arvoisa ministeri voisitteko kommentoida oliko tällä päätöksellä kielteinen vaikutus sillä jäällä mitä meillä pitäisi meidän olla kohti kööpenhaminaa ja siellä tehtävää kansainvälistä vaikuttavaa ilmastosopimusta edustaja abuja vastus puvun

meillä on innovatiivinen ministeri joka rohkenee katsoa asioita vähän uudestakin näkövinkkelistä innovatiivisuus on myös hyvän koulutuksen tarjoaminen siinä vaiheessa kun irtisanomisuhka saattaa olla yrityksessä päällä toivoisin että ammattikorkeakouluverkostoa käytettäisiin paremmin hyväksi

siinä tilanteessa kun kuilu on tulossa ja siltaa pitää rakentaa sen koulutuksen avulla koska väki on yhä paremmin koulutettua joskin toivoisin että millä alueilla jotka eivät ole niin sanottuja rakennekehityspaikkakuntia työllisyys on vielä hyvää niin sinäkin suunnata suunnattaisiin pekosen torille toimenpiteitä ennakoivasti edustaja

te arvoisa puhemies jää kiitoksia ministeri pekkariselle tästä vuori ja jimiäistä maalausta poistojärjestelmän kehittämiselle olen useita kuukausia sitten ja tuonut esiin että energiatehokkuusinvestoinnit pitäisi jossain taloudellisen tilanteensa saada nopeasti kertapoistona poistettua jolloin saisimme ei saisi mesicenergiatehokkuutta että investointeja yritykseen ja toivonkin nyt olen jättämässä siitä juuri lakialoitetta että tämä lakialoitteeni saa nyt myötätuulta myös teidän puoleltannein kysyisin kuitenkin enemmän tätä työllisyys ja yrittäjyyspolitiikkaa tietää onko meillä näköpiirissä sellaisia keinoja joilla kannustettaisiin yrityksiään milloin minne hän menee lomauttamaan kuin irtisanomaan hiihtolomalta miinoisen eli lievempi vaihtoehto ja yrityksen kannattaisi kääntää mervi kemiammin kuin kesä

puhemies

osa tämän tallin syöksykierre on vahvempi ko nyt tuulee jyrkkyydeltään ja ja se on sydämessä olutta sekä sen takia osa on esitetty kuvun alta kurkisteli jokaisella on sama tai orkesteriymmärtämisen puutostautiin eli arvoa neljä poikaansa koska tässä täysin kun taas puri sitä se vetää tylyys varoja oman remes ja työministeri puhuu sitä päätä yrityksinä maa investoijien toteuttaisi tilanteessa kun sillä lomautetaan ja joku poispotki porukka isaksson kasettia tekevää miten pitää korvata etäisyys valtion tutkimuslaitoksissa ja jogurttia tai kuunnella sitä että työviikko ylityöpeleihin hevoset työllistää lisää tuoda hyvä työmies per prosaistiimesta tuotetta eivät lue sillä se kasvaa vaikka rahoitusta kun edusta muster totesi niillä on jo osoitettu tehokkaita koska se on sisäistä valoa sari totean tässä musen tehtävä mikä mikä ei tuota pysyvää työtä

ministeri pekkarinen puhujakorokkeelta kolme

arvoisa puhemies lähtee näistä päästöoikeuksista liikkeelle tällä kertaa näin päin on ihan totta että ilmaisten päästöoikeuksien piiriin lopulta tuli paljon enemmän toimialoja kuin alkuperäinen komission esitys yhdessä kivikkoiseen ei selvästi sekään sanonut mitkä toimialat pääsee niin kylmästä vaiko sen piiriin mutta viini voi ottaa jopa laajempi oli se että lopputulos nousee meidän kannalta sillä tavalla hyvä tietää miten me kaikki keskeiset toimialat pääsivät ilmaisten peilimäisten päästöoikeuksien tai ilman sitä se täyttää alkuja on siis oikea termi on ilmaisen alkujaon piiriin mikä tää tarkottaa edusti jussin poronva mikä tää tarkottaa siten että partanen sintsi ja sitä ei tää ei puhu jotenkin niin kuin tinkii niistä tavoitteista mitä itselle oli asetta nojasi sitä tarkoita en siitä mitä tarkoittaa vain siitä ettei se hall on jälleen ilmainen alku ennen alkujako tapahtuu vaan niin että kaikki ne jotka saavat näitä päästöoikeuksia se saantotaso on alhaisempi kuin se olisi ollut muutoin niille jotka orjat kolisevat s pääsi ilmaisi alkujaan piiri kalalla niinku se että toiset joutuu ostamaan ja toisi vähäisiä ilmaisen alkujaon piiriin mikä oli komission alkuperäinen esitys äänin kun sen ideana oli se että tiettyjä toimialoja tavallaan priorisoidaan eun sisällä niin että ne saavat ilmaisen alkujaon ja että toiset joutuvat sen ostamaan mutta nyt kun ikuisuuden osaa tuli ilmaseks nyt kaikki saavat vähän vähemmän näitä päästöoikeuksia kuin se alkuperäinen esitys mitä solis käytännössä sisällään pitänyt väittää minun mielestä pitää tulkita näin viitvuorosoutuveneitä juttu kaiken kaikkinensa onkin syytä ei merkitse sitä että eeuutinkisi siitä kaksikymmentä prosenttia x tavoitteista minkä se oli aikana jo maaliskuussa kakstut seitsemän ensimmäisen kerran itse tavalla itselleen tavoitteensa sitten mitä tulee vielä siihen että miten uusiutuvaa energiaa sitten kaupungeissa ja jäi ajan pienyhteisössä muka tarvita niin vähän laajempiin taimenasutuissa yhteisöissävedosedistä pyysi kaukolämpöjärjestelmä on se pääasiallinen juttu ja siinä nimenomaan uusiutuvat raaka aineet sillä kuitenkin päästää niinkun laajempaan käyttöön ja toinen on tää edusti arvot olisi jäänyt käyttää rakennetaan myöskin kaupunkeihin ja meillä on nyt jo markkinoilla myös kaupunkien pientaloihin soveltuvia järjestelmiä tämän vaan tänne pelletin käyttö ei sinispelletin käyttö ei ole niin houkuttavaa meillä vieläkään kuin se on esimerkiksi ruotsissa ja käsi pitää toi varmasti parantaa tätä houkuttavuutta sepite tulee tuottavuus on mm edustajalla laitinen ymmärtäjä kuten puitteisiin kavallus tai se oli ihan erilainen ahdisti

arvoisa herra puhemies

tarkoitus on viimein saada asiakkaat yhdenvertaisemmin palvelun piiriin

te toimistojen kelan ja kuntien yhteinen työvoiman palvelukeskus ulotetaan koko maahan

keskeinen huoli meillä on pitkittyvä työttömyys

pirstaleinen palvelujärjestelmä kootaan yhteen jotta työtön saa nopeammin ja tarkoituksenmukaisempana kokonaisuutena eri viranomaisten palvelut joita hän tarvitsee työllistyäkseen

monialaisen yhteispalvelun arvioitavaksi tulee työttömien palvelutarpeet työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastuu työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta tietysti se on myös työttömän itsensä vastuu

vanhasen kakkoshallitus ja vyöllä ja hallitus oli ihan erilaiset tilanteessa kun sitä jo omia ratkaisuja ja tulevan ensin kakkoshallituksen mene mitä tulee vanhasen kakkoshallitukseen tähän hallitukseen niin mä olen sanonut julkisuudessa en pitänyt erillistä tiedotustilaisuutta vaan pidin tiedotustilaisuuden näitten rakennerahasto ohjelmien etene nyt toimia pääsemästä toivakalle nyt toimiaan koiran toimiin jo pitempään nyt saatiin vihdoin viimein ääniä saivatkin toimimaan ja siinä yhteydessä kumota kysyttiin kerran tämä voin erikseen kertoa nyt sitten naisten ja jos kerron nyt mä en pidä järjellisenä sitä että työ ja elinkeinotoimistoja ajetaan alas niinku alkuperäiset ideat oli kentän edellekin siitä kiinni ole ilman muuta edelleenkin samalla kannalla ei mun mielipide siitä mihinkään muutu jos epäilette sitä niin turhaan epäilette minun mielipide ei siitä asiasta muutu yhtään mihinkään betonia ilman muuta selvää mitä mitä tulee viemään sähkön hintaa ei mitä tulee sähkön hintaa vielä muistetaan siitä löysi vielä tällä hetkellä meillä kuitenkin on ehdottomasti euroopan halvinta mutta meilläkin kaikkien niiden toimien seurauksena komenrakennamme likaavan sähkön tilalle uutta puhdon puhtaampaa energiaa puhtaampaa sähköäpuhtaampaa muutakineet ja ylsi tällä hetkellä vielä on kalliimpaa jonkun verran se puhtaampi kuin täilikaisen markkinahinta konsanaan on jo tästä syystä me joudutaan varautumaan siihen jatkossakin hinta voi nousta dubininin kolme liittymää rakennemuutosalueisiin on täällä parissa puheenvuorossa viita tänään riisisukua minä valtiosta tulee tekemään tarkisti päätöksen jossa on jo saa tällä hetkellä vielä kilisterakennemuutosmenettelynkohteena olevista paikkeseuduista uusiutuvaa jää tuon menettelyn ulkopuolelle ovat olleet sen kaksi vuotta eivätkä ne jatka ja kolme uutta rakennemuutosaluetta tulee tämän menettelyn piiriin rahaa on yhteensä näihin tarkoituksiin lisäbudjetissa ja varsinaisissa noin kuusikymmentä miljoonaa euroa käytettävissä eli kyllä hyvin riittää aika pitkästä aikaa sen oksien akuuttiin tarpeeseen ja vielä tämän menettelyn toimivuudesta voi sanoa että kaikilla niillä seuduin eet ovat olleet tähän saakka täynnä kiliserakennemuutosmenettelyn piirissä työllisyystilanne on parantunut tämän kahden vuoden aikana yhdelläkään ei ole mennyt huonompaan suuntaa kaikkialla se on parantunut näitten taakse jääneen kahden

työttömän terveystarkastuksen tarve arvioidaan säännönmukaisesti kartoitusjakson aikana ja hänet ohjataan tarvittaessa tarkastukseen sekä tarpeenmukaiseen hoitoon ja kuntoutukseen

keskitetyn tuloratkaisun aikaansaaminen herättää toiveita siitä että sopimisen kulttuuri on edelleen voimissaan toivottavasti myös tässä talossa

työ tämän hallituksen esityksen kanssa jatkuu omassa valiokuntatyössäni työelämä ja tasa arvovaliokunnassa

arvoisa ministeri ihalainen miten koette valmistelun etenevän niiden rakennepakettien osien kohdalla joissa tarvitaan toimivaa kolmikantayhteistyötä paljon jatkossa niiden toteutumisella kun on merkittävä vaikutus tähän koko kokonaisuuteen

käytävillä yksi pitkähkö vasta kun volkers jonka jälkeen eun ministerit vasta edustaja nelikko vastustavaa puhemies päätyi myöskin osaltani kiittää hallitusta ja ministeriöstä nopeita reaktioista ja vaikuttavista toimenpiteistä joita on tehty asteisen taloustilanteen osallanevat ne ovat oikeasti poikkesin asuneet pienen kulttinimissä on vielä tulossa

itse kuitenkin myös haluan kiinnittää huomiotani täällä muutamat edustajat ovat tehneet näin rakennerahastoratkaisuja oli hyvä kuulla että nyt vihdoin viimein ovat toiminnassa ja äse kyllä pitää hallinnon jumpata edelleenkin ajaa se ei ole hyvää hallintoa että melkein kaksi vuotta kulutusta vuotta menee kun ohjelmakausi vaihtuu ja erkanemaan liikkeellelähtöä tutuilla kuulaitten on vihdoin viimein lähteneet puhemies ja toinen asia huolestuttavaa kotimaisen energian osuus tällä hetkellä turpeen varastot ovat loppu

ahteen metsähakkeen käyttö on vähentymässä i like me tarvitsemme uusia toimenpiteitä jotta me pystymme saamaan meidän lisääntyvästä puuraaka aineestamme enemmän energiaa ja näitä toimenpiteitä tarvitaan pikaisesti yksi minun unestaan teidät varmuusvarastoista mikä mahdollisuus kantoenergian varmuusvarastointiinjuustoja harkimo

n osoitteen estämiseksi ei sen edellytysten luomiseksi ja vahvistamiseksi meillä toimii useita organisaatioita mamma tee keskuksen maa ja kotitalousnaiset naisyrittäjyyskeskusyrittäjänaisten keskusliitto

mielestäni erittäin tärkeätä näiden toimivien olemassa olevien organisaatioiden rahoitusta turvataan vrää toisin sanoen mielestäni ei tulisi sallia sitä että rakennetaan päällekkäisiä organisaatioita saman asian eteenpäinviemiseksi

olen nyt kuitenkin ymmärtänyt näin että julkisella rahoituksella halutaan päätukija niin sanottu resurssikeskuksia jotka ovat aikaisemmin että ikääntyprojektiluontoisestimmassa erässä rahoituksella toimineet minun mielestäni tämä on nimenomaan päällekkäisten rakenteiden tytön ruumistaan ja enää uusien organisaatioiden luomista niin onhan tämä nyt sitä pienten resurssien järkevää käyttöä edustaja ei virustyy kähkönen vastustaa mies rakennemuutos alueelle on myönnetty erillisiä tukia ja juuri ministeri viittasi siihen että huomenna tehdä uusia päätöksiä se on vahva ori kuitenkin maassamme löytyy monia paikkakuntia joilla ja varsin lyhyellä ajalla työpaikat ovat vähentyneet sillä lailla tai käyttämään suhteellinen työpaikkojen vähentymä vastaa nais että rakennemuutos alueella tapahtuneita työpaikkojen vähentymistä puun hitaan rakennemuutoksen paikkakunnista kysynkin arvoisalta ministeriltä että kunnalle menetettyjen työpaikkojen korvaaminen uusilla erittäin vaikea niin onko mietitty ministeriössä ja onko valmiuksia tämän tavallaan rajan ylittämisen jos ollaan lähellä sitä olla niin sanottua on rakennemuutosaluetta raija erillisiä tukia minun pitää kuljettaa näille paikkakunnille pamahdat teollisuuslaitokset ovat yritykset vaikeuksissa edustaja

arvoisa herra puhemies

kiitoksia ministerille erinomaisen hyvistä vastauksista minua askarruttaa eräs asia liittyen uusiutuviin energialähteisiin hallitus on tehnyt varsin hyviä toimenpiteitä sen suhteen miten selviämme laskusuhdanteestaeräs niistä on tämä kotitalousvähennyksen laajentaminen ja korottaminen ja tätä kotitalousvähennys vähennystä voi nyt käyttää myös pientalojen energiaremontteihin ja se on myös erinomaisen hyvä asia ilmastotalkoon näkökulmasta mutta olisiko pohdinnan paikka siinä että pitäisikö tätä kotitalous vähennysmahdollisuutta kohdentaa paremmin siten että näihin energiaremontteihin tulisi käyttää uusiutuviin energia uusiutuvia energiamuotoja tie sillä muuten saattaa käydä niin että pientalo vaihtaa öljykattilan uuteen öljykattilaan eikä eikä välttämättä sitten käymiltään ilmaston näkökulmasta parhaimpia menetelmiä rusty karhu

arvoisa puhemies

kaivos tie jakaa kaivostoiminnan merkitys on erittäin tärkeä juuri heikomman talouden alueille

aina näkee markkinahinnat vaikuttavat näihin hankkeisiin ulkoapäin tästä mahdollisuuksia tarjoavasta ei korjaavaa elinkeinoa ei pitäisi itse tyrehdyttää lainsäädännön avulla kaivosteollisuus on alalta on tullut pelkästään huonoa palautetta valmistelussa olevasta kaivoslaista pitää ministeriö aikoo huomioida alan toimijoiden jyrkät näkemykset varsinkin tässä taloustilanteessa edusti lipponen

puhemies

ministeri totesi että lomautukset ovat lisääntyneet hyvää myös ajassa yllättävänkin voimakkaasti lokakuussa vieläpä meistä ei saanut puhua mitään hän ministerinä totesi että taloustieteen nobelisti paul krugman varoittaa pitämään avoin ja jo vajota kymmeneksi vuodeksi deflaation leimaamaan talouskriisiin ja krugman perää voimakkaita elvytystoimia muuteta istuva hallitus on kuitenkin juutalainen todettu nina mäki meni pienten askelten erityispolitiikan säästetään paukkuja vielä pahan päivän varalle ja homma seiskahan hän kantaa ja sanonut ja täytyy elvyttää ja sitten pitää elvyttää todella voimakkaasti ja katainen ministeri katainen otti kantaa rakennetaan vasta sitten kun hinnat ovat tarpeeksi alhaalla

arvoisa puhemies

ja valtiovarainministeri katainen mainitsi elvytyssumma on sata miljoonaa euroa toimiiko oikeistohallitus samalla tavalla kuin porvarihallitus teki yhdeksän pääluvun laman koittaessa rahat laitettiin pankkien tukemiseen ja aktiivisen elvyttämisen ei sitä rahaa riittänytkään

kuntakentässä palvelutasojen vaihtelut ovat erittäin suuria jo niin suuria että mielestäni on alettava harkita vakavasti siirtymistä valtakunnallisista suosituksista ihan lain tasolla annettaviin määräyksiin